toivon että ministeri risikko ottaisi tämän keskustelun tukena jos tästä tulee lakiesitys eduskuntaan niin se menee helpolla läpi ainakin

hyödyllisintä kai tässä lähetekeskustelussa on nostaa periaatteellisia kysymyksiä valiokunnan mietittäväksi ja minulla on niitä neljä kappaletta

niitä on tämän lakiesityksen mukaan telekuuntelu televalvonta tukiasematietojen hankkiminen suunnitelmallinen tarkkailu peitelty tiedonhankinta tekninen tarkkailu tekninen kuuntelu katselu seuranta ja laitetarkkailu eli poliisi on tietokoneessa

koko tämän systeemin ajatus on siis ollut se että luodaan sellainen järjestelmä jossa suomen kyvykkäimmät tutkijat ja tieteenharjoittajat voivat itsenäisesti ja muilta velvollisuuksilta rauhassa tehdä tutkimustyötä isänmaan hyväksi

tietysti odottaisi silloin että nykyinen hallitus kun ottaa huomioon nämä järjestelmän luoneet taustanimet lähtisi kehittämään tätä suomen akatemiaa vielä parempaan tulokseen

tarve peitetoiminnan kaltaiseen tiedonhankintaan ja hän luettelee sitten ne jotka minäkin ja lisää valeoston ja tietolähteen ohjatun käytön liittyvät lähes yksinomaan tähän poliisitoiminnan kokonaisuuden kannalta varsin kapeaan tehtäväalueeseen

minusta olisi ollut kyllä todella paljon parempi ainakin perustuslakivaliokunnalle jos nämä vakavan rikollisuuden merkittävät pakkokeinot olisivat olleet nimenomaan sellaisessa laissa joka koskee niitä ja sellaisten poliisiyksikköjen käytettävissä jotka vastustavat tätä

arvoisa puhemies

nyt kun ne ovat tässä yleisessä lainsäädännössä se tulee kyllä herättämään paljon ihmetystä ja toivottavasti niitä käytetään asiallisesti

ei ole voitu esittää miten nyt erinomaisesti toimiva akatemiaprofessori ja tutkijajärjestelmä paranisi

esitetty laki olisi hyppy pimeään

toinen kysymys joka on tullut esille taas asianajajaliiton edustajien eriävässä mielipiteessä kun he viittaavat siihen että viimeaikainen euroopan ihmisoikeustuomioistuimen käytäntö viittaa siihen että hyvinkin pian saatetaan edellyttää kotietsintään asunnossa tuomioistuimen antamaa määräystä ehkä kiiretilanteita lukuun ottamatta

me olemme myös ottaneet vastaan kirjeen tieteen akateemikoilta vanhoilta herroilta joista ensimmäisen nimi on erik allardt ja siinä on olli lehti ja päiviö tommila jauho ja monta muuta

vuoden selvitystyön jälkeen hän päätyi esittämään eduskunnalle että hän piti oikeudellisesti perusteltuna saattaa entisen pääministerin lainvastaiseksi katsomansa menettely perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi

he toteavat tässä kirjeessään että eduskunnalle annettu suomen akatemiaa koskeva lakiesitys muuttaa toteutuessaan nykyisen hyvin toimivan käytännön ja saattaa katkaista myönteisen kehityksen

he viittaavat sitten tapaukseen jossa syyttäjä oli päättänyt kotietsinnästä

allekirjoittaneet tieteen akateemikot joista suurin osa on toiminut sekä suomen akatemian että eri yliopistojen ja valtion tutkimuslaitosten palveluksessa katsovat velvollisuudekseen kiinnittää huomiota uudistuksen sisältämiin riskeihin

minusta sen kynnyksen pitäisi olla kyllä huomattavasti suurempi

vielä he sanovat että akatemian nykyisellä tutkijanvirkajärjestelmällä on tiedeyhteisössä paljon kannatusta ja alan henkilöstöjärjestöt ovat esittäneet vastustavansa kyseisiä virkasiirtoja

ehkä siihen nyt voisi lisätä kansanedustajien ja ministereitten työhuoneetkin jotka kuitenkin edustavat demokratian toteuttamista

akatemiaprofessorit ja tutkijat itse pitävät nykyisen tilanteen säilyttämistä takeena tutkimustyön häiriöttömälle jatkamiselle

metsät ovat monipuolisia ja vaihtelevia

arvoisa puhemies

alue on myös tärkeä osa metropolialueen viheralueverkkoa

nykyisen ministerivastuulain eduskunnalle esittänyt ministeri vakuuttaa ettei tarkoitus ole ollut lopettaa lainvalvojien perinteistä oikeutta määrätä ministerin virkarikosepäily esitutkintaan

juuri ne kritisoivat joita kaikki aiemmin mainitut henkilöt vuosikymmenien aikana ovat tukeneet ja joille ovat yrittäneet luoda paikan jossa he voivat häiriöttä tehdä tutkimustyötä

me tiedämme hyvin että suurissa kaupungeissa oikeuden päätökset tulevat varsin nopeasti

kun ed

nyt siis he nimenomaan arvostelevat sitä että tulee järjestelmä josta ei tiedä mihin se johtaa ja miten siinä toimitaan

tämä kyllä minusta viittaa siihen että ehkä kynnys kuitenkin on nyt vähän liian alhainen että rampataan ihmisten kodeissa mennen tullen

kuitenkin eduskunnan oikeusasiamies ja valtakunnansyyttäjä ovat olleet taipuvaisia uskomaan kanslerin tulkintaan paljolti käytännöllisistä syistä

oikeastaan hallitus aiheuttaa häiriön nimenomaan niille ihmisille joiden piti saada tutkimusrauha ja ilmeisesti käytännössä tämä aiheuttaa pitkän loven koko tieteelliseen tutkimustyöhön

jos oikeuskansleri tai oikeusasiamies määrää asiassa esitutkinnan ja jutun syyttäjänä taas lain mukaan toimii valtakunnansyyttäjä joutuu kysymään joutuuko tämä määräämään uuden esitutkinnan suorittamisesta

kanslerin tulkinta on johtanut tämän asian yhteydessä siihen epätoivottuun tilanteeseen että perustuslakivaliokunta joutui kaksi kertaa tekemään oikeudellisen arvion asiasta

tämä hallitus on hyväksynyt eräitä periaatteita hyvälle lainsäädäntötyölle jossa tärkeimmät periaatteet ovat että on aina vaihtoehtoja ja että aina kuullaan niitä joita asia koskee

kyllä minulla nyt on aika suuri moraalinen ongelma siinä että laissa ensin sanotaan että poliisi ei saa tehdä rikoksia peitetoiminnassaan ja sen jälkeen kerrotaan missä tilanteessa hän voi tehdä rikoksia

tämän takia on välttämätöntä että alueelle merkitään tarkat ulkoilureitit sekä taukoalueet ja että puistohallinto valvoo alueen käyttöä mahdollisimman tehokkaasti

nyt meidän käsittelyssämme siis huomattiin siinä seuraavat perusvirheet

tällä hetkellähän on tapahtunut sellaista peitetoimintaa ja käytetty sitten hätävarjelu tai pakkotilannetta että on poliisit saatu kuivin jaloin pois näistä hankalista tilanteista

on heti lähdetty vaan kehittämään tätä lainsäädäntöä yhden syyn vuoksi yhteen suuntaan ja täysin välittämättä siitä mitä ne ihmiset ajattelevat joita se koskee

sitten ministeri brax heti totesi että jälkitarkastus riittää

mahdollisen ministerin virkavastuuasian ollessa lainvalvojan käsittelyssä kanslerilla on hyvät edellytykset päättää myös esitutkinnasta

mutta onko tämä peitetoiminta niin tärkeätä suomalaisessa yhteiskunnassa kun ottaa huomioon kaikki nämä kehittyneet tekniset valvontakeinot että pitää tehdä semmoinen askel että poliisi ei siis enää ole se joka vain valvoo oikeus ja yhteiskuntajärjestelmän turvaamista järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä rikoksen ennalta estämistä selvittämistä syyteharkintaa vaan siinä ohessa voi sitten tehdä laillisia rikoksia

sen jälkeen kun maa ja metsätalousministeriö lähti ties metsähallituksen mainio selvitys valmistui myös ministeriö on ryhtynyt aktiivisesti valmistamaan lakiesitystä sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta

suomi on oikeusvaltio

ministerivastuuasioissa tulisi päinvastoin vähentää poliittisen tason päätöksiä vaikkapa niin että valtionsyyttäjä suorittaisi viran puolesta esitutkinnan

kiireisessä tai rynnäkkötilanteessahan poliisilla on tietysti laajat valtuudet tehdä kotietsintä jos on ehdoton pakko

jos hän olisi valmis syyteharkintaan hän voisi alistaa päätöksensä vahvistettavaksi perustuslakivaliokunnassa joka myös ruotsissa on viimeinen aste näissä asioissa ja sen tulisi määräajassa ilmoittaa yhtyykö se hänen kantaansa vai ei

se tarkoittaisi sitä että olisi sekä metropolialueen länsipuolella nuuksion kansallispuisto että sitten täällä itäpuolella sipoonkorven kansallispuisto joka olisi todella merkittävä

on sellaisia rikoksia joita ei voida pitää perustuslaissa tarkoitettuina yksilön ja yhteiskunnan turvallisuutta taikka kotirauhaa vaarantavina rikoksina teleosoitteen ja telepäätelaitteen sijaintitietojen käytön edellytyksiksi

tämä menettely olisi käyttökelpoinen mikäli olemme vielä sitä mieltä että ministerit valtioneuvoston toimintakyvyn turvaamiseksi lainkaan tarvitsevat korkeampaa syytekynnystä kuin muut kansalaiset

akatemian yleisiä toimintalinjoja ja tavoitteita ottaen huomioon opetusministeriön kanssa sovitut tavoitteet

minua on kyllä hirveästi vaivannut tämä ulvilan tapaus jossa väitettiin että auerin juttua selvitettiin poliisitoiminnassa sillä tavalla että peitettynä ilmestyi ilmeisesti tämmöinen auervaara joka sitten tuli läheisiin suhteisiin tämän epäillyn kanssa ja yritettiin sillä tavalla selvittää tilannetta

tällä hetkellähän tilanne on se että kaikki uusimaalaiset kansanedustajat ovat voimakkaasti tämän perustamisen takana ja kaikki alueen luonnonsuojelujärjestöt

sitten salaiset pakkokeinot on osittain annettu vaan poliisitason päätettäväksi

tämä siis tarkoittaa sitä että akatemia ei enää olisi itsenäinen vaan opetusministeriön virkamiehet voisivat sanella tavoitteet

ministerivastuuasiat voitaisiin joka tapauksessa vastaisuudessa harkita käsiteltäviksi normaalissa tuomioistuimessa ehkä kuitenkin aloittaen hovioikeudesta

ministeri lehtomäki on hyvin tarmokkaasti viime kuukausina edistänyt tätä esitystä ja se ensiaskel jota hallitus on suunnitellut olisi todella tärkeä saada aikaan

sitten toinen asia on että oikeusministeriön vaatimuksesta akatemian pääjohtajaa ei enää nimittäisi tasavallan presidentti vaan valtioneuvosto

arvoisa ministeri minä tunnen nyt vaan lehtitiedot tästä asiasta ministeri tuntee ehkä tapauksen paremmin mutta kyllä minusta tämmöinen epäeettinen käytös peitetoiminnassa pitäisi olla selvästi kielletty

kuitenkaan sitä esitystä ei ole nyt tullut ja kun ministerillä on seuraava puheenvuoro niin hän ehkä kertoo miksi ja erityisesti sen koska se tulee

kun säädettiin nykyistä perustuslakia lähdettiin siitä että tasavallan presidentti ei välttämättä nimittäisi muita kuin sellaisia virkamiehiä joiden kohdalla on erityinen syy kuten oikeuslaitoksen virkamiehet suurlähettiläät puolustusministeriön virkamiehet erityisesti puolustusvoimien upseeriston eli sellaisia virkamiehiä joiden osalta tavoitellaan itsenäisyyttä

neljäs asia on sitten valvonta

ukkolan toimeliaisuuden vuoksi

eduskunnan oikeusasiamiehellähän on erityinen velvollisuus valvoa pakkokeinoja

arvoisa puhemies

poliisit antavat heille kertomuksen

tämä siis tarkoittaa sitä että todellisuudessa hallitus haluaa tehdä tästä sellaisen tutkimusrahoja jakavan viraston jossa ei ole siis minkäänlaista linkomiehen tai allardtin tai von wrightin tai granön tai kekkosen tai juho kusti paasikiven tavoittelemaa glamouria

kannatan ed

minä nyt palaisin siihen keskusteluun joka on ollut aika pitkäaikainen täällä eduskunnassa että pitääkö suojelupoliisia valvoa ikään kuin parlamentaarisesti tai semmoisen sekavalvontaelimen kautta jossa on ehkä poliitikkoja ja sitten niitä jotka tuntevat itse toimintaa

ville niinistöstä oli puhe

salolainenhan on ollut menestyksellinen uimari helsingin työväen uimareissa tulssä mutta se ei kuitenkaan oikeuta häntä pitämään puheenvuoroa sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puolesta

täällä puhuttiin siitä jos asia menee eu tuomioistuimeen

joo no minä yritän puhua mikrofoniin

joka tapauksessa minä sanoisin niin että tämä ministerivastuulaki ja sen käsittely vaativat niin paljon aikaa että meidän työtilanteemme meni sekaisin

olisin huomauttanut että minun mielestäni tällä hetkellä oikeastaan on se ristiriita että komissio ei ole halunnut soveltaa eun perusoikeuksia tai kuunnella sitä että suomi yrittää niitä soveltaa kun suomen hallitus on asiasta yrittänyt huomauttaa

ainakaan jos tämmöinen esitys läpi menee sen ei pitäisi käyttää tätä suomen akatemian kunniallista nimeä vaan se olisi sitten joku opetusministeriön apuna toimiva hallintovirasto joka rahaa jakaa tieteellisiin tutkimuksiin

arvoisa puhemies

silloin kun euroalue säädettiin niin silloin sovittiin tietyistä perussäännöistä mitä sääntöjä siellä noudatettiin

se johti siihen että meidän lausuntomme tästä esitutkintapaketista ja poliisilaista on syntynyt sillä tavalla että valiokuntasihteerit suostuivat tekemään sen viikonloppuna joten minä olen ihan varma siitä että siinä on muitakin erehdyksiä

minä sanoisin kyllä niin että minusta olisi hirveän tärkeätä että ministeriötasolla olisi puolueeton asiantuntijaelin joka valvoisi näitä hyvin laajoja uusia tutkintamenettelyjä erityisesti näitä salaisia menettelyjä

siinä on omat ongelmansa mutta se on ehdottomasti myönteinen yritys saada aikaan jonkinlaista kontrollia jatkuvasti nouseville vaalikustannuksille

lausunnossa on oikeastaan erinomaiset perustelut ja komissio ja suomi ovat samalla lähtöviivalla tuomioistuimen edessä

nyt minä tekisin sen kysymyksen jos täällä joku pystyy vastaamaan oletteko te koskaan törmänneet yhtä heikosti valmisteltuun hallituksen esitykseen tärkeässä asiassa

minä luulen että ministeri henna virkkusesta varmasti kehittyy vielä hyvä ministeri mutta minun kokemukseni on ollut se että aina kun tulee uusi ministeri virkamiehet tuovat yhden semmoisen ruosteisen naulan jonka kaikki muut ministerit ovat hylänneet ja josta he ovat havainneet että tämmöistä ei pidä esittää

minä näen asian niin että kun poliisihallinnossa on aina tämmöisiä kokeneita arvostettuja rikostutkijoita niin he voisivat siellä muodostaa sen tutkivan ytimen koska he tuntevat hallinnon ja ihmiset ja ihmiset tietävät että he ovat oikeamielisiä

tuomioistuin on viime aikoina hyvin paljon kallistunut tulkitsemaan perusoikeuksia

vistbacka aivan oikein kiinnitti huomiota sen ehdotuksen heikoimpaan kohtaan eli siihen että se koskisi kunnallisvaaliehdokkaita

minun on hirveän vaikea uskoa että komissio olisi niin pikkusieluinen että se lähtisi viemään juttua suomea vastaan tässä asiassa jossa vuodet ovat kuluneet ja joka koskee hyvin pientä joukkoa ihmisiä

sitten poliisilaista minä sanoisin sen että meidän käsittelymme aikana havaittiin että poliisijohdon eli poliisiylijohtajan suojelupoliisin päällikön krpn päällikön joilla on todella merkittävä asema yhteiskunnassa paljon päätösvaltaa nimittämisestä ja nimitysperusteista on säädetty asetuksella

osalla heistä tietysti joka tapauksessa ei ole mitään suunnitelmaa eivätkä he joudu niitä tekemään mutta varmaan jos tämä aloite olisi otettu myönteisesti käsittelyyn siinä olisi löytynyt joku semmoinen kompromissi että tämä koskisi ainoastaan suurimpia kaupunkeja joissa sillä on todella merkitystä

nyt unioni itse esittää että no bail out säännöstä luovutaan tosin taitavalla ja kierolla tavalla joka on ominaista eu juridiikassa

uuden perustuslain eniten keskustelua aiheuttanut kysymys kuka edustaa suomea eussa on äskettäin ratkaistu pääministerin eduksi

minä olisin tiedustellut teiltä kun te puhuitte että tulisi joitain uusia sääntöjä millä tavalla me voimme luottaa että niitä noudatettaisiin

minua on vain ärsyttänyt se että suomalaiset eu asiantuntijat ovat aina rähmällään

ja taso on siis alhainen

jos ajatellaan että tuomarit ovat tasavallan presidentin nimittämiä upseerit ovat tasavallan presidentin nimittämiä niin kyllä ehdottomasti pitäisi tämä asia korjata

hallituksen esitys pitää tärkeänä sitä että jos valtioneuvoston ja presidentin välillä ei päästä tästä yhteisymmärrykseen hallitus voi viedä asian eduskunnan ratkaistavaksi